mutta silloin kun näissä säännöksissä mennään pilkun viilaukseen se ehdottomasti pitää estää

jos tämä asia vaarannetaan se on todella merkittävä asia

luonnoksissa esitetään bioenergian käyttökieltoa muun muassa uusintaojitetuilta metsiltä ja metsäsuunnitelmia eliökartoituksineen pakollisiksi nämä siis siellä eun päässä jotka tullaan sisällyttämään asetuksilla tämän lainsäädännön hyväksymisen jälkeen myös suomeen

mielestäni meidän kannattaisi puhua siitä mitä kanadassa on tapahtunut

nämä energiamuotojen kertoimet ovat vaikeaselkoisia ja tavallisen rakentajan on erittäin vaikea tietää missä milloinkin mennään

se on onneksi ollut sosialidemokraateille tähän asti ainakin yhtä tärkeä asia kuin keskustalle ja haluan että siitä pidetään jatkossakin huolta

siksi on toisaalta tärkeää että jos näihin kertoimiin puututaan niin sitä ei nyt sitten voida siellä ministeriön ohjeistuksilla hyvää tarkoittaen mutta ehkä pahaa aikaan saaden toteuttaa vaan tämä päätöksenteko menee vähän korkeammalle tasolle

keskusta tulee katsomaan perään että tämä alueellinen tasa arvo ja sillä tavoin myös elinkeinoelämän kytkennät säilyvät

kun öljyteollisuus ja pienten puuvarojen maat lobbaavat uusiutumisen tarkastelua ja tarkastelujaksoa mahdollisimman pieneksi uhkana on sama kohtalo puuhakkeelle kuin turpeella jo on

tämä terveydenhuoltokeskustelu oli siinä mielessä oikeastaan havahduttava että siinä näkyi se asenteellinen ongelma mikä vieläkin ammattikorkeakouluopetusta kohtaan kokoomuksen leirissä näyttää olevan

haluaisin että suomen hallitus ymmärtää tämän huolen ja myös eun päässä huolehtii siitä että kestämättömiä kriteereitä meidän biopolttoaineelle ei tule

eli tehdään varsinaisia linjauksia

minulla olisi tarkoituksena uusia vanhan päärakennuksen ulkovuoraus siis vain ulkovuoraus eikä ole mitään aikaa eikä haluja suurempiin energiaremontteihin

sen sijaan hallituksen pitäisi huomioida se että uusiutuva energia antaa mahdollisuuden aina biokaasusta puukaasuun peltoenergian uuteen käyttömahdollisuuteen koska samalla on kyse myös valkuaisomavaraisuudesta

en voi käsittää että tässä mitään muuta takana on kuin se että ammattikorkeakouluopiskelijoita ei haluta samanlaiseen tasa arvoiseen asemaan muiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa sillä esimerkiksi vastausta siihen oltaisiinko sitten valmiita lopettamaan ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön automaatiojäsenyys ei tullut

niinpä haluaisin kysyä pitääkö minun aloittaa tämä ulkovuorauksen laudoituksen korjaaminen nyt vai voinko tehdä sen rauhassa ensi kesänä ja maalata talon päälle

arvoisa puhemies

silloin pitäisi kerätä rahoitus samaan tapaan joka asteella jos kerran tätä automaatiojäsenyyttä ei ammattikorkeakoulussa myöskään hyväksytä

tässä on tullut erittäin hyviä kannanottoja ja olen myöskin sitä mieltä että esimerkiksi tuohon mainontaan on syytä puuttua mutta talousvaliokunta katsoo että ehkä on syytä että tällä kertaa ei lavenneta tätä lainsäädäntöä että saadaan se vietyä maaliin

mutta arvoisa puhemies sinänsä tämä uudistus ja rahoituksen siirtyminen valtiolle on ihan tervetullut uudistus

arvoisa herra puhemies

itse juuri tuota asiaa esitin samoin kuin tätä ulosottotapojen tutkimista ja ihan kirjaamista lainsäädäntöön

sarkastisesti voisi sanoa että on se kumma kun tämä porukka ei ole saanut aikaan sitä että meillä täällä eduskunnassa olisi yksi huone jossa olisi kuntosalilaitteet vaan joudumme juoksemaan tuolla juoksumatoilla pitkin käytäviä ja pakokaasun katkussa joutuu punttisaliharjoitusta tekemään

ainakin se huhu mikä tuolla kentällä kuuluu on että nämä perintätavat eivät kestä päivänvaloa ja ovat kytköksissä luotonantajiin

eli me voisimme aloittaa vaikkapa täältä ja tämä on viesti ihan ministerillekin

mutta viesti meille kaikille jotka olemme kuntapäättäjiä edustaja rossi tuossa nostikin tätä asiaa jo esille

ja vaikka itse toimenpidealoitteessani olin sitä mieltä että pikavipit pitää kokonaan kieltää niin en toki lähtenyt vastustamaan tätä asiaa vaan otan sen tyytyväisenä vastaan

onhan se ihmeellistä jos olemme tehneet kalliilla valtion rahalla ja kuntien rahalla yhteiset tilat ja sitten joku tilapalveluyksikkö mitoittaa niitten kustannukset niin korkealle että niitä ei ole varaa käyttää

tässä meidän varmaan kannattaisi kääntää tätä ruuvia toisin niin että saamme niitä aktiivikäyttöön

äänestin ei

puheenvuoroni pääasia josta ajattelin meitä kaikkia muistuttaa on se seuratyö joka pohjautuu vapaaehtoistyölle

näistä meidän on päästävä eroon

meidän on hoidettava asiat niin että kulukorvauksista ei jatkossa mene veroja ja tämmöiset sosiaalietuudet eivät kärsi jos osallistuu vapaaehtoistoimintaan

se valtion suhtautuminen ei ollut ainoastaan nuivaa vaan se oli todella karmaisevaa kun meiltä lopetettiin kaksi varuskuntaa ja varikoitakin ajettiin alas

sen jälkeen puolustusvoimat ilmoittivat että materiaalihankintoja supistetaan ja myös ruutitehdas oli vaarassa mutta olen kiitollinen että meidän kansanedustajien tekemä työ sen asian hyväksi että tämä tehdas saataisiin sitten myytyä nammolle ja valtio tulisi vastaan ympäristöasioissa meni eteenpäin

nyt kuitenkin varuskunnissa on se tilanne että rakennemuutosrahoja sinne on saatu hieman kompensoimaan tätä historiallisen suurta rakennemuutosta mutta tilojen käyttö ei ole kaikilta osin selvää osin siksi että siellä on senaatti kiinteistöt takana ja myös rakennerahojen käytössä ja tasossa on vajavaisuuksia

onhan se aika karmean tuntuista että työnantajan ja työntekijän tapaan päivärahojen saajat laitetaan samalle solidaarisuuden viivalle

jos mietitään tämän lainsäädännön aukaisemista niin vähän pahaa pelkään että nyt juuri nyt on huono aika lisätä työnantajien ja miksei työntekijöidenkin maksuja jos me haluamme taloutta elvyttää

itse asiassa kysyisin vielä että kun esimerkiksi kyberturvallisuuteen panostetaan niin eikö voitaisi miettiä että helsingin raskaiden investointien sijasta käytettäisiin vaikkapa jämsän hallia jossa on erittäin hyvät fasiliteetit tähän

keskusta on tehnyt aloitteen siitä että viranomaisten valitusoikeutta rajoitettaisiin toisten viranomaisten tekemien päätösten osalta

eikö meillä pitäisi olla itsestään selvää että virkamiehet tuntevat lainsäädännön niin että virheellisiä päätöksiä ei pitäisi tulla ja pitäisi konsultoida etukäteen sitten eri viranomaisten välillä

ja täytyy muistaa myöskin ne toimet joita on jo tehty esimerkiksi

kohtuuhintaisten asuntojen saamiseksi esimerkiksi se ettei enää sisäisellä lainakeinottelulla omien säätiöiden rahoittamiseksi voida nostaa kohtuuttomasti vuokrahintoja

tämä nopeuttaisi meidän lupajärjestelmämme toimimista ja vähentäisi turhaa työtä sieltä oikeusasteilta

kuten tässä on valtiovarainministerin esittelystä kuultu talouden näkymät ovat edelleen synkät ja siksi toimia vaaditaan

mutta joskus tuntuu että myös yksittäisten henkilöiden tekemät kiusavalitukset ovat aivan kohtuuttomia

kannustaisinkin kaikkia täälläkin läsnä olevia siihen että kannustettaisiin ihmisiä siihen että jokainen tinkisi vähän omistaan että meillä olisi malttia vaurastua

kaikki tämäntyyppiset toimet ovat tervetulleita ja luulen että koko ajan asuntoministerin johdolla haetaan vielä lisää keinoja

karstulan kunnassa kuten useassa muussa keskisuomalaisessa kunnassa on perussuomalaisten tekemä valitus ensin hallinto oikeuteen ja nyt korkeimpaan oikeuteen asti siitä että laajakaistaa ei voisi rakentaa koska henkilöt jotka ovat olleet päättämässä ovat mukana siinä

mutta kyllä meidän on saatava tähän asumistukiautomaattiin ja siihen automaatioon että pienillä tuloilla ei nykyään tahdo esimerkiksi pääkaupunkiseudulla enää pärjätä asuntojen nousevien hintojen vuoksi meidän on saatava katkaisu tälle tielle

yleensähän loppujen lopuksi kovinta meteliä saavutetuista eduista pitävät juuri ne joilla ei itse asiassa siihen ole tarvetta

arvoisa herra puhemies

tarvetta metelin pitoonhan olisi nimenomaan työttömillä jotka eivät sen takia saa töitä että meidän yrityksemme eivät tällä hetkellä ole kilpailukykyisiä

mutta halusin puheenvuorossani keskittyä myös siihen osioon joka itse asiassa tässä lisätalousarviossa on suurin osio

emme voi näitä asioita jättää hoitamatta mutta siksi onkin tärkeää että teemme niitä toimia jotka vähentävät vetoa voi

arvoisa herra puhemies

kun tämä pääluokan äänestyksen kohteena olleet luvut on nyt hyväksytty joku muu luotu menettelytavan mukaista katsottu hyväksytyksi koko pääluokka näin ollen hyväksyttyä mietinnön mukaan s

ja väitän että sekin porukka joka haluaa monopolisoida tämän puun ostamisen vähän kuin pissii omaan kuppiinsa koska ei se ole sillekään eduksi jos metsät jäävät hoitamatta

meidän kotouttamisrahamme pitäisi saada pohjoismaiselle ja ehkä saksan kaltaiselle tasolle

itse asiassa tässä lainsäädäntöesityksessä rahankeräyslaista ei ole kyse oikeastaan juuri muusta kuin pienestä teknisestä tarkistuksesta yhdestä sanasta joka sinänsä kuvaa vähän huonoa lainsäädännön tasoa kun sana on erittäin tärkeä

esitellään pääluokka

meidän perheiden yhdistämisessä pitäisi edetä

sen lisäksi että on suoranaisena pelkona että meillä energiapuolella ihan sieltä korjuuketjuista lähtien jää syntymättä uusia työpaikkoja mitä sinne olisi syntyäkseen ja entisiäkin katoaa niitä katoaa varmastikin siellä käytön päässä kone ja laitevalmistuksessa puunkorjuussa haketusyrittämisessä metsätaloudessa ja metsänhoitoon liittyvien liiketoimintojen kohdalla niin meidän on erityisesti syytä olla huolissamme siitä byrokratiasta mitä tämä lainsäädäntö tuo tullessaan ja niistä oikeustapauksista mitä tämä lainsäädäntö tuo tullessaan

kyse on tapauksesta jossa karstulan kunta ja monet muut kunnat menettävät useita miljoonia euroja koska tämä laajakaistahanke pitäisi viedä loppuun mutta sitä ei voi viedä koska tahallaan on haluttu

aikaisemmin tänään istuu

mutta rahankeräyslakia ollaan uudistamassa isomminkin tänä keväänä ja halusin sen takia käyttää myös vapaaehtoistyön tukiryhmän jäsenenä puheenvuoron sillä minusta rahankeräyslakia pitäisi uudistaa niin että se vähentäisi byrokratiaa helpottaisi kansalaisaktivismia ja helpottaisi pienten yhdistysten toimintaa

vaikka tiedetään lopputulos että ilman muuta jokainen henkilö valtuustossa jolla on vaikkapa oppilaita joka voi olla rakennuttamassa koulua totta kai voi olla päättämässä laajakaistahankkeesta vaikka itse osallistuisi sitten hankkeen käyttöön

onko niin että tämän hallituksen asuntopolitiikan voi tiivistää siihen että vuokra asuntoja ei ole eikä tule omistusasumista tiukennetaan korkovähennystä heikentämällä ja haja asutusalueille ei anneta rakentaa

aika neljä